näin se juuri on

on hyvä päivittää tiedot

paljonko sinne ladataan rahaa

arvoisa rouva puhemies

sen lisäksi että meillä on vielä kahvit juomatta edustaja satosen kanssa automaattisten vakauttajien ja elvytyksen erosta niin edustaja zyskowiczin ja edustaja kiurun kanssa pitää käydä vielä läpi tämä kilometrikorvausasia

arvoisa herra puhemies

kysymys on arvovalinnasta

täällä salissa on paljon vaadittu leikkauksia

niitäkin varmaan kohdennetusti joudutaan tekemään menosopeutuksen osana mutta ihmettelen hieman sitä minkä takia rakenneuudistuksia ei voida ulottaa muun muassa meidän verotukijärjestelmäämme ja meidän yritystukijärjestelmäämme ja ympäristölle haitallisiin tukiin

miksi eivät kelpaa leikkaukset muun muassa yritystukijärjestelmään verotukijärjestelmään ja ympäristölle haitallisiin tukiin joista saadaan myös niitä edustaja zyskowiczin kaipaamia miinusmerkkejä

arvoisa rouva puhemies

harmi että edustaja zyskowicz juuri poistui salista kun olin puuttumassa tähän hänen puheenvuoroonsa vihreiden esityksestä

tämä on se keskeinen juttu mikä pitäisi pystyä muistamaan ei vain niitä säästöjä koska jos puhutaan vain ja ainoastaan säästöistä puhutaan vain jatkuvista leikkauksista kakkua viipaloidaan niin kuinka paljon lopulta jää kakusta jäljelle enää jaettavaksi

täällä aivan oikein kokoomuksessakin puhuttiin että investointilama on suuri suomessa

arvoisa rouva puhemies

mutta hallituksen leikkaukset tarkoittavat totaalista rasvaimua suomalaiselle koulutusjärjestelmälle ja tuo rasvaimu estää sen hyvän uudistamisen

oikeus on vahvasti sidoksissa naisten oikeuteen omaan kehoon

mikä muuttuu

rahat häviävät täysin pois

tämä on ihmisoikeuskysymys

sanoitte muun muassa a studiossa että leikkauksille ei ole vaihtoehtoja vaikka vihreät täällä salissa ovat esittäneet teille sen vaihtoehdon monta kertaa

jos lääkärillä olisi oikeus kieltäytyä abortin tekemisestä omaantuntoon vedoten asettaisimme naiset esimerkiksi alueen suhteen eriarvoiseen asemaan

arvoisa rouva puhemies

auttaa hädässä olevia ihmisiä

kieltäytyminen abortin tekemisestä raskauden keskeyttämisen syiden takia tapauskohtaisesti saattaisi johtaa siihen että jokainen lääkäri määrittelisi itse ne kriteerit joiden perusteella hän potilaitaan hoitaa

pahimmillaan tilanne voisi johtaa siihen että vain varakkailla naisilla olisi mahdollisuus mennä yksityislääkärille saamaan abortti

arvoisa rouva puhemies

abortissa ei saa olla kyse rahasta abortissa ei saa olla kysymys vakaumuksesta ei raskauteen johtaneista syistä

abortissa on oltava aina kyse raskaana olevan naisen oikeudesta omaan kehoon ja terveyteen

yhdyn pitkälti julkisen talouden suunnitelman niihin kohtiin ja myös valtiovarainministeri stubbin puheisiin että julkisen talouden toimet joilla pyritään tukemaan kysyntää ovat mielekkäitä jos ne samalla edistävät talouden rakennemuutosta ja tukevat tuotannon edellytyksiä tulevaisuudessa

lisäisin tähän vielä sen että ne julkisen talouden toimet joilla pyritään tukemaan kysyntää ovat mielekkäitä jos ne estävät talouden negatiivisen kehän

mitä tulee tähän finanssipolitiikkaan säästöjä on meidän mielestämme liikaa ja vääristä paikoista

investointeja kaipaisimme enemmän koska kun tilanne on se että meillä on massatyöttömyys ja samalla miinuskorkotilanne se on paras mahdollinen hetki tehdä sellaisia investointeja joita joka tapauksessa pitää tulevaisuudessa tehdä

tällä tapaa voidaan estää se takatalvi tälle orastavalle talouskasvulle

ei vaadi

vaatiiko eu tätä

vihreä eduskuntaryhmä ei hyväksy esitettyjä muutoksia muun muassa lisätalousarvion yhteydessä eikä tällaisia esityksiä mahdollistavaa lainsäädäntöä täällä suuressa salissa

julkilausuttuna huolena on että uuden lainsäädännön myötä entistä enemmän virkistysalueita siirretään metsähallituksen liiketalouden taseeseen

valtion retkeilyalueiden ja luonnonarvoiltaan tärkeiden alueiden paikka ei ole mielestämme liiketalouden taseessa

tämä ehdotettu kolmas tase on merkitykseltään hyvin epäselkeä välimuoto liiketalous ja luonnonsuojelutehtävien välissä

ja vaikka tämä kolmas tase ei pidä sisällään tuottovaatimusta sen piirissä olevat alueet ovat kuitenkin muutettavissa myös talouskäyttöön

vihreä eduskuntaryhmä näkee että kolmatta tase erää ei tule perustaa ja arvokkaat luonnonsuojelu ja virkistysalueet tulee pitää poissa liiketalouden tai siihen vertautuvan toiminnan piiristä

arvoisa herra puhemies

metsähallitus lain uudistamiseen liittyy epäilyksiä ja niitä on pyritty rauhoittelemaan muun muassa tässä salissa tänään sanomalla että metsähallitus lain myötä mikään ei muutu ja kuten valiokunnan puheenjohtaja leppä sanoi pääosin mikään ei muutu

jos mikään ei muutu herää totta kai ihan maalaisjärjellä mietittynä kysymys miksi lakimuutos sitten tehdään jos komissiokaan sitä ei suorasanaisesti vaadi

ymmärtäisin paljon paremmin nämä puheet siitä että mikään ei muutu jos siinä lakiesityksessä keskityttäisiin vain yhtiöittämiseen jota perustellaan sillä eun kilpailuneutraliteetilla mutta paljon muutakin tähän asiaan ja lakiesitykseen liittyy

arvoisa herra puhemies

me kerromme vaihtoehdon koulutusleikkauksille otatteko tämän haasteen vastaan

mitä tähän eduskunnan toimivaltaan tulee mitä edustaja kärnäkin toi esiin niin meillä on ihan perusteltu huoli siitä että jatkossa luontotaseen ja hyötykäyttötaseen väliset siirrot eivät enää tule eduskuntaan vaan ne olisivat valtioneuvoston päätöksen varassa ja valtioneuvosto kulloinkin tekee mitä valtioneuvosto tahtoo tehdä

ja liittyen siihen mitä vihreät ovat esittäneet liittyen saamelaisten oikeuksiin metsähallitus lakiin tulisivat vastaavat saamelaisten oikeuksia puolustavat pykälät jotka on säädetty muun muassa vesilakiin kaivoslakiin ja ympäristönsuojelulakiin ja jotka olivat siinä edellisen hallituksen valmistelemassa ehdotuksessa metsähallitus laiksi

te leikkaatte rajusti myös yrityksistä tällä tapaa toimien

tämä on tarkka huomio

arvoisa herra puhemies

minä en sitä allekirjoittanut mutta siellä on paljon oikeita huolia kuten sanottu ja mitä tulee nimenomaan näihin tasesiirtoihin niin luontotaseiden ja hyötytaseiden väliset siirrot voidaan tehdä valtioneuvoston päätöksellä ilman eduskunnan kuulemista ja se on meidän mielestämme se kalteva pinta ja aihe mistä on ihan syytäkin olla huolestunut

tässä salissa on pitkin syksyn aikaa keskusteltu paljon näistä koulutusleikkauksista ja jos joku puolue esittää sitä että koulutusleikkaukset pitää ensi vuoden osalta perua niin on vähintäänkin vastuullista esittää sitten vaihtoehtoisesti mistä nuo rahat sinne otetaan

tästä on saatu syksyn mittaan toinen keskustelu aikaan ja olkoon tämä puheenvuoroni joululahja edustajakollega ben zyskowiczille

ensi vuoden osalta siis korvaisimme nuo koulutusleikkaukset uudistamalla kilometrikorvausjärjestelmän niin että jatkossa se kulukorvaus kattaa vain työajosta koituvat kulut ja säästöt kohdistuvat tuon kulukorvauksen päälle tulevaan ansiottomaan verotuloon

no se säästö syntyy näistä näitä on kolme pointtia kiinnittäkää huomiota

ensimmäinen pointti

kohta kaksi

ja jos yksityinen työnantaja tekee tappiota ja verotulot eivät lisäänny tätä tappiota ei pidä kattaa ainakaan vihreiden mielestä kansalaisten veropussista kilometrikorvausten kautta

tappiollisia yrityksiä tuetaan veronmaksajien pussista kilometrikorvausten kautta

jos sitä työajoa on todella paljon työnantajan on syytä korvata auto työntekijän käyttöön eikä operoida näiden kilometrikorvausten kautta

ja jos kilometrikorvausjärjestelmää käytetään todellisten kulujen kattamisen jälkeen verottomien lisäeurojen hankintaan kyseessä on yksi verovälttelyn muoto

tosiaan kai mykkänen muun muassa esittää omassa sinivihreässä vaihtoehtobudjetissaan ja leikkauslistassaan seuraavaa

hallituksen valitsema erittäin kireän finanssipolitiikan linja hidastaa talouden toimeliaisuutta kriittisellä hetkellä

jos ben zyskowicz olit paikalla espoon tapiolassa kuten kuvastakin nähdään kun mykkänen esitteli pakettinsa niin kysyn zyskowicz seuraavaa

miten silloin tuo esitys ei ollut vielä valehtelua tai humpuukia toisin kuin nyt kun vihreät esittävät samaa paitsi maltillisemmassa muodossa ja eduskunnan tietopalveluiden laskelmien kautta

mittavina jatkuvat sopeutukset vähentävät kotimaista kulutuskysyntää mikä heikentää kotimaisesta kysynnästä riippuvaisten yritysten kykyä työllistää ja investoida

koska joulunaika on välittämisen ja ystävyyden aikaa toimitan myös tämän puheeni ja kuvat ja edustaja mykkäsen laskelmat edustaja zyskowiczille

kotitalouksien ja yritysten valtiolle maksamat verotulot vähentyvät samaan aikaan kuin työttömyyden kasvusta johtuvat menot lisääntyvät

leikkauslinjalla on vaikea synnyttä sellaista luottamusta ja tulevaisuudenuskoa jota nyt tarvittaisiin muun muassa investointien vauhdittamiseksi

kun vienti ei vedä eikä yksityinen sektori kanna on tärkeää pitää talouden ainoa moottori käynnissä niin että se kantaa aikaan jolloin vienti on elpynyt rakenneuudistukset ovat purreet ja yksityinen sektori on päässyt pahimmasta vaiheesta yli

kysymys on sillan rakentamisesta ja talouspolitiikan toimien oikea aikaisesta mitoittamisesta niin että emme joudu talouden negatiiviseen kehään

arvoisa herra puhemies

tässä salissa on syytä ymmärtää että valtiontalous toimii eri tavoin kuin yksityistalous ja yritystalous

tämän populistisen retoriikan sijaan olennaista on katsoa mihin sitä rahaa käytetään miten käytetty raha tuottaa takaisin minkälaisia vaikutuksia eri päätöksillä on talouden eri sektoreihin ja miten eri toimenpiteet tukevat yhteistä tavoitettamme eli kestävän talouden rakentamista

arvoisa herra puhemies

vihreät yhtyvät julkisen talouden suunnitelmassa esitettyyn arvioon että finanssi ja muussa talouspolitiikassa täytyy löytää tasapaino seuraavien tavoitteiden välillä

kotimaisen kysynnän tukeminen yli taantuman velkaantumisen taittaminen keskipitkällä aikavälillä sekä talouden kasvun ja julkisen talouden kestävyyden varmistaminen pitkällä aikajänteellä

vaikka talouden rakenteellisia ongelmia ei pystytä korjaamaan pelkästään kotimaista kysyntää tukemalla suhdanneongelmien sivuuttaminen luo rakenteellisia ongelmia

pahimmassa tapauksessa väärin kohdennettu ja liian kireä finanssipolitiikka estää uuden kasvun ja rakenteellisen menosopeutuksen mahdollisuuden pidemmällä aikajänteellä

talouden tasapainottamisen tavoitetta keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä uhkaa ennen kaikkea alati kasvava työttömyys

työttömyyden lisääntyminen ja pitkittyminen on omiaan vähentämään talouden kasvupotentiaalia keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä

korkea työttömyys yhdistettynä hallituksen kiristyvään finanssipolitiikkaan heikentää kotimarkkinoiden kysyntää ja näin myös yksityisen sektorin kykyä työllistää ja investoida

olemme helposti negatiivisen kierteen kehässä tämänhetkisestä pienestä talouskasvusta huolimatta mikä johtaa budjetti budjetilta tapahtuvaan talouden supistukseen

arvoisa herra puhemies

ja tosiaan ehkä voimme vielä tutustua edustaja zyskowiczin kanssa siihen eduskunnan tietopalvelun laskelmaan voin senkin vielä erikseen toimittaa koska tietopalvelu on se joka näitä laskelmia on myös tehnyt

meilläkin on kysymys osasta pakettia yhdestä toimenpiteestä ei kokonaisuudesta ja sen takia kiitän myös erittäin vihreästä ajattelusta noin muutenkin

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

veroratkaisussamme korotamme tuntuvasti kunnallisveron perusvähennystä mikä lisää etuuksia saavien ja eläkkeensaajien käteenjääviä tuloja

voin omalta osaltani kannattaa tehtyä esitystä ja hämmästelen hieman sitä missä on opetusministeri missä ovat hallituksen rivit muutama täältä löytyy

tämä torjuu köyhyyttä ja turvaa myös kotimarkkinoille tärkeää ostovoimaa sekä palveluiden kysyntää

hallitus on esittänyt toiveenaan että hyvätuloiset osallistuisivat talouden sopeutustalkoisiin vapaaehtoisesti lahjoittamalla osan tuloistaan esimerkiksi hyväntekeväisyyteen

ja tietääkö vaikka edustaja zyskowicz tässä vaiheessa mitä tämä tarkoittaa koulutuksen tasa arvolle mitä tämä tarkoittaa koulutuksen saavutettavuudelle

yhteiskunnallinen solidaarisuus toteutuu huomattavasti tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin verotuksen kuin vapaaehtoisen hyväntekeväisyyden kautta